nyt muistutan että kummassakaan ei eerolan eikä minun aloitteessani puhuta vieraannuttamisen kriminalisoinnista mitään

pienenä ongelmana koen sen että uudistuksen myötä varttuneempien mahdollisesti perheellisten henkilöiden hakeutuminen voi vaarantua näiden opintososiaalisten etuisuuksien muuttumisen myötä

arvoisa rouva puhemies

jos lakia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta ja oikeuden päätöstä tapaamisesta ei noudateta niin silloin tapaaminen voidaan päättää uudella tavalla

tässä on se vaara että henkilöt joilla on jo joku toinen tutkinto tai koulutus eivät hae tähän poliisikoulutukseen ja se on tietysti menetys poliisikunnassa koska myös muuta osaamista sillä puolella tarvitaan

erityisesti kiinan ja venäjän näkymät ovat talouden osalta huolestuttavat ja se tietysti heijastuu sekä eurooppaan että suomeen

ei todellakaan ole lapsen etu mutta jos sopimuksia noudatetaan tuomioistuimen päätöstä noudatetaan kukaan ei joudu sakkoja maksamaan eikä kukaan joudu vankilaan

kuulemisen aikana ainakin minulle vahvistui se käsitys että itse tärkeänä pitämäni asia koulutusvienti ja tilauskoulutuksen mahdollistaminen jatkossa helpottuu

niin kuin tässä on käynyt useammankin edustajan suulla ilmi on erityisen tärkeää että sopimuksia noudatetaan ja erityisen tärkeätä nimenomaan että pienet maat noudattavat sopimuksia

toteutuessaan tämä lakialoite on vahva viesti suomalaisille siitä mihin suuntaan ruokatottumuksia ja terveysasioita halutaan tässä maassa viedä

toinen asia mikä on ollut keskustelussa on energiajuomat ja niiden merkitys ja vaikutus terveyteen

tämä on suomelle mitä lähintä historiaa jo ihan tuolta venäjän vallan loppuvuosilta jolloin suomen talous kulttuuri ja identiteetti perustuivat lakiin sopimuksiin niiden noudattamiseen ja ehdottomaan kunnioittamiseen

tämä on sellainen koulutushaara jossa porukka kasvaa yhteen heidän pitää pystyä toimimaan yhdessä ja jos siihen henkeen kulttuuriin ei sovellu niin se tulee siinä koulutuksen aikana ilmi ja nyt kun tämmöistä yhteisöllisyyttä ei ole niin se tulee siltä osin muuttumaan

arvoisa puhemies

kiitos edustaja saara karhulle hyvästä huomiosta

koulutetut virkamiehet ja instituutiot täyttävät pääpiirteissään niille asetetut tehtävät jolloin kansalaiset voivat luottaa perus ja ihmisoikeuksien toteutumiseen

asiaan puuttuminen on kyllä todella haastavaa ja minulla ei ole mitään sitä vastaan että tämmöiset vanhemmat siitä sitten jonkinlaisen nootin ja muistutuksen tai sanktion saisivatkin mutta pakolla vanhemman velvoittaminen tapaamaan lastaan ei ole kyllä todellakaan lapsen etu jos vanhempi ei ole itse siihen valmis

siinä vaiheessa kun hallitusohjelmaa tehtiin ei voitu mitenkään ennustaa että näin haastavaan tilanteeseen euroopassa ja suomessa olisi tässä turvapaikka asiassa ajauduttu joskin tietysti heikkoja signaaleja tai aika vahvojakin signaaleja oli olemassa

rooman valtio rooman imperiumi tuhoutui kansainvaellukseen talouden taantumiseen keskushallinnon romahtamiseen

arvokeskustelua voidaan jatkaa tuossa myöhemmin keväällä kun alkoholilaki ja mielikuvamarkkinointi tulevat käsittelyyn

edustaja krista kiuru esitti kritiikkiä tätä korkotukimallia kohtaan ja kuten sanottu niin ei tämä ongelmaton ole mutta ei ole mitään sellaista kahvaa tai yhtä ratkaisua jolla näin monimutkaisia ongelmia pystyttäisiin ratkaisemaan

siinä voimme sitten katsoa mihin suuntaan edustajat haluavat kulutusta viedä alkoholin osalta ja nimenomaan silloin kun ovat puheena lapset ja erityisesti nuoret

ymmärrän karhun hyvän tarkoitusperän mutta käytäntö todennäköisesti toimisi ja toimii ihan eri tavalla

hallitusohjelmassa keväältä sanatarkasti sanotaan seuraavasti tai vieläkin isä antaa vain

laaditaan riippumaton selvitys maahanmuuton kustannuksista ja vaikutuksista yhteiskunnassamme joka mahdollistaa tosiasioihin pohjautuvan keskustelun ja paremman kotouttamispolitiikan sekä päätöksenteon

jatkossa olisi kuitenkin ainakin selvitettävä ja mahdollisesti tarkemmin ohjeistettava mitä miten ja kuka voi vaalipaikoilla keräyksen järjestää

esimerkiksi kun omistusasunnoissa korkovähennykseen ollaan puututtu niin se puuttuminen tehdään pitkän ajan kuluessa portaittain että ei synny tilanteita että aikaisemmin asunnon ostaneet joutuisivat huonompaan asemaan kuin myöhemmin asuntomarkkinoille tulleet omistusasunnon hankkijat

tämä on hyvä kirjaus ja tuossa aikaisemmin jo kysyinkin mutta en ihan tarkkaa vastausta ihan kaikilta osin saanut ja edelleen mietin

ja sitten toinen kysymys

viittaan tässä hallitusohjelman kirjauksiin joissa puhutaan tiedolla johtamisesta ja tässäkin asiassa todellakin on syytä pyrkiä johtamaan tiedolla

arvoisa herra puhemies

koloveden kansallispuiston laajentaminen on eteläisen suomen luonnonsuojelun ja luonnonsuojelualueiden kannalta erittäin tarpeellinen ja hyvä hanke ja yksi mukavimmista tehtävistä missä olen saanut olla ympäristövaliokunnassa mukana

on hyvä että tehdään riippumaton selvitys ja katsotaan tarkkaan mitkä ovat kustannukset seuraukset mitä vaikutuksia yhteiskunnalle kaiken kaikkiaan maahanmuutosta on

tämä on erittäin tärkeätä ympärillä on maita jotka ovat romahtamassa hallinto on puoliksi romahtanut tai lähes romahtanut ja etiopialaiset olivat erittäin kiitollisia siitä kehitysavusta mitä ovat suomesta saaneet ja ministeri toivakan työ oli myös siinä esillä

arvoisa rouva puhemies

viime vuonna keskustelimme säästöjen yhteydessä poliisien määrästä

saako vaalipaikoilla järjestää keräyksiä jatkossa kuka määrittelee keräysluvat ovatko keskitetyt ohjeet paikallaan vai pitäisikö olla enemmän kuntakohtaista päätäntävaltaa onko vaarana pysyvät nautintaoikeudet vai onko vuosittaista tai vaalikausittaista rotaatiota voiko ehdokas olla kerääjänä keräyspaikalla ja kuinka keskeisillä paikoilla mahdollinen keräyspiste vaalipaikalla on

jos me emme näitä mahdollisuuksia riskejä uhkia vahvuuksia tunne niin millä ihmeellä me voimme tätä maata johtaa ja viedä asioita järjellisellä tavalla eteenpäin

kysymys kuuluu kuinka paljon me kiinnitämme jatkossa tai tulisiko vielä enemmän kiinnittää huomiota siihen mikä on turvapaikkatilanne kyseisellä alueella johon kehitysapua suuntaamme

valiokunnassa keskustelua herätti nahkiaissalon alue joka syystä tai toisesta on tästä kokonaisuudesta jäänyt ulkopuolelle

anna toikkanen tahtoi asia josta kannattaa tai pitääkin ottaa tarkempi selvyys miten se tilanne menee koska siinä nyt on vähän tällainen periaate että kun palvelusta maksaa jotakin niin silloin pitäisi saada sitä mitä tilaa ja verotettavan täytyy pystyä luottamaan viranomaisen päätöksiin että sitten myös ne toimet mitä hän sen päätöksen perusteella tekee ovat pysyviä ja pitäviä

se että tässä on ollut tällaista epävarmuutta viimeiset kuukaudet johtui tietysti siitä että tämä tilanne on tullut niin laajassa mittakaavassa eteen

he ovat tehneet parhaansa ja tilanne on saatu yllättävän nopeasti kuitenkin hallintaan niin että suomessa ihmisiä ei liiku ilman että tietäisimme keitä he ovat ja mistä he ovat tulleet

käytännössä se vaatisi vain tasesiirron ja asian käsittelyä talousarvion yhteydessä

viime vaalikaudella tästä asiasta puhuttiin mutta jostain syystä tämä tiedolla johtamisen ajatus ja selvityksen tekeminen tästä asiasta tuntuu joillekin olevan hieman arka asia

on ymmärtääkseni kaikkien etu niin maahanmuuttajien turvapaikanhakijoiden kantaväestön koko yhteiskunnan että tiedämme mistä olemme päättämässä ja mitä yhteiskunnassamme tapahtuu

paljon keskustelua ja arvostelua on liittynyt liikkuvan poliisin yhdistämisestä paikallispoliisiin siten että liikkuva poliisi erillisenä hallinnollisena yksikkönä lakkautetaan

metsästysasiaan en tässä yhteydessä nyt sitten sen enempää puutu koska puheenjohtaja korhonen ja edustaja heinonen sitä kattavasti jo käsittelivät

kuinka paljon keräystoiminta häiritsee varsinaista vaalitoimintaa koska keräyspaikan ohitse ei voi kulkea ikään kuin huomaamatta varsinaiselle äänestyspaikalle

oma kantani siis on että vaaleissa ja äänestyspaikoilla äänestetään eikä järjestetä rahankeräyksiä tai muita kampanjoita

toivon että oikeusasiamies voisi selvitellä tätä asiakokonaisuutta jatkossa omasta aloitteestaan vähän samalla tavalla kuin oikeusasiamies on ottanut kantaa esimerkiksi sananvapauden toteutumiseen virkamiesten toiminnassa joillakin paikkakunnilla

kiitos oikeusasiamiehelle kattavasta ja selkeästä kokonaisuudesta jota oli erittäin miellyttävä lukea

kannustan koulutusviennin lisäämiseen myös tällä sektorilla

lakialoitteessa esitetään että lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten vähimmäisrangaistus korotetaan vähintään kahdeksi vuodeksi vankeutta eli samansuuruiseksi kuin törkeissä raiskausrikoksissa

arvoisa rouva puhemies

kiitän erinomaisista puheista joita edustaja razmyar ja ministeri lindström pitivät tässä aikaisemmin tarinoiden kautta hyvin koskettavalla tavalla

edustaja torniainen esitti hyviä kysymyksiä ja mielelläni kuulisin vastauksen jos joku osaa sanoa kuinka suuren riskin suomi ottaa todellakin jos emme tee sitä mitä meidän edellytetään tekevän

kiitän myös ministeri orpoa maahanmuuttopoliittisista linjauksista ja tästä puheesta jossa hän korosti myös sitä puolta että maahanmuuttopolitiikan ongelmista ja tästä nykyisestä tilanteesta puhuminen ja sen ongelmakohtien esiin tuominen ei ole rasismia

tässä ei ole kasvatettu sitä kuormaa mitä meiltä edellytetään lisäämällä direktiivin päälle jotain sellaista mikä sinne ei kuulu vaan teemme vain sen välttämättömän mikä pitääkin tehdä

nykyisen käytännön mukaisia rangaistuksia ei voi pitää yleisen oikeustajun mukaisina koska uhreina ovat herkimmin haavoittuvat ja puolustuskyvyttömät lapset

edustaja juvonen kertoo aloitteensa perusteluosassa tapauksesta jossa lukuisiin eri lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista seurasi ainoastaan sakkoja ja ehdollista vankeutta vaikka mukana oli myös törkeäksi luokiteltava rikos

nollatoleranssi minun mielestäni näissä asioissa koskee kantaväestöä se koskee maahanmuuttajia ja avoin keskustelu on se toinen keino jolla tilanteeseen voidaan puuttua

opettajankoulutuksen saaneena opettajaperheessä kasvaneena lukiolaisen isänä ja sivistysvaliokunnan jäsenenä koen hänen puheenvuoronsa suorastaan loukkaavana

kun me katsomme valtion taloudellista tilannetta ja niitä velvoitteita ja vaatimuksia siitä mitä meidän täällä eduskunnassa pitää tehdä niin sivistysvaliokunta ja hallitus ovat tehneet vastuullisia päätöksiä

lopuksi haluaisin sanoa yrttiaholle että sivistystä on myös se että elää varojensa mukaan

jatkan tästä silvia modigin asuntohuolesta

oleskeluluvan saatuaan heillä on mahdollisuus siirtyä niille paikkakunnille jotka he katsovat kannaltaan parhaimmiksi ja he eivät sitten palaa lähtömaihinsa

kysyn ministeri tiilikaiselta millä tavalla te näette että tämä edessä oleva muuttoliike vaikuttaa asuntomarkkinoihin ja nimenomaan vuokra asuntomarkkinoihin

itse ainakin olettaisin että kysyntä tulee kasvamaan ja se tulee näkymään vuokra asuntojen hinnoissa ja sitten välillisesti esimerkiksi toimeentulotuen tarpeessa

edellä mainituista työpaikoista puolet on afrikassa

tätä asiaa valtiovarainvaliokunnan jaostossa kyllä varmasti katsotaan suurennuslasilla ja teemme parhaamme

eli jos suomi saa tietopyynnön komissiolta niin mikä olisi ollut parempi tapa reagoida kuin tämä hallituksen esitys

arvoisa puhemies

ei se ole täydellinen mutta se on vastaus siihen tietopyyntöön mikä suomelle on esitetty ja tämä hallituksen esitys mahdollistaa sen että meille ei varmasti tule mitään rangaistusmaksuja tästä asiasta

täällä on puhuttu avoimuudesta

ja sitten toinen kysymys

asiantuntijalausunnot ovat julkisia ne ovat kenen tahansa nähtävissä käsittelyn päätyttyä

viime vaalikaudella ministerinä olitte asiassa aktiivinen ja pyrimme hyvässä yhteisymmärryksessä saamaan korjauksia asioihin ja kuten itse mainitsitte kirjelmöitte euroopan suuntaan

aloitteen tekijöillä on oikeus kommentoida sananvapauden mukaisesti on oikeus lähettää vastaanottaa ja välittää viestejä kenenkään ennalta estämättä